samalla tämän ansaintarajan määrä sidotaan kansaneläkeindeksiin

mietinnössään valiokunta korostaa osatyökykyisten kannustavaa elementtiä hakeutua työelämään laaditun lakiehdotuksen sisällön motivoimana

näistä molemmat esitykset kuuluvat tähän kuuluisaan hallituksen sopimaan säästöpakettiin ja kuinkas muuten kun koulutuksesta on päädytty ottamaan niin myös näissä lakiesityksissä sisältö on sen mukainen että koulutuksesta on varaa hallituksen mukaan leikata

sosiaali ja terveysministeriön selvitystyö osatyökykyisten työllistämisesteiden kartoittamiseksi on määrä valmistua ensi vuoden alkupuolella

se mikä minua tässä tyrmistyttää ja keskustan ryhmää tyrmistyttää erityisesti on se että kun hallituksen markkinoima nuorten yhteiskuntatakuu on kuitenkin yksi hallituksen kärkihankkeista niin nämä molemmat lakiesitykset lyövät kyllä molemmille korville tätä jaloa tavoitetta

toivon että selvitystyö osaltaan muokkaa työelämää siihen suuntaan että mahdollisimman monella nyt kokonaan työelämän ulkopuolella olevan on mahdollisuus hakeutua myös osa aikaiseen työhön senhetkisen terveydentilansa mukaisesti

ennen kaikkea kantaisin huolta siitä että kun esimerkiksi kansanopistot ovat ilmoittaneet erikseen ministeriöön että heillä on valmius hoitaa syrjäytyneitä nuoria on erinomaiset internaattimahdollisuudet monessa kansanopistossa kautta koko maan niin tämä tavoitekaan ei pääse tämän säästöesityksen kautta toteutumaan

tähän mietintöön sisältyy yksi vastalause jonka sen tekijät varmasti esittelevät

mutta siitä huolimatta asiantuntijakuulemisissa kävi ilmi että kansanopistoilla on edelleen valmius ottaa vastaan syrjäytyneitä nuoria mutta toivottavasti myös ministeriöstä tulee jotakin vastakaikua näille kädenojennuksille

arvoisa herra puhemies

minusta tuntuu nyt että sosialidemokraateilla on melkoinen työ osoittaa kansalle jolle se on syöttänyt tämän fraasin että muutosvaalit olivat ja niiden seurauksena tapahtui muutos mutta mitä muutosta tapahtui kun he ovat samassa hallituksessa kokoomuksen kanssa ja kohtuullisen paljon samoilta tarjottimilta ovat syömässä

vapaa sivistystyö on ollut aina suomessa se jonka avulla on turvattu koko kansan laajan kansanosan sivistystaso

mitä verotukseen tulee niin tosiasiahan on se että keskusta ja sosialidemokraatit ovat olleet monissa veroasioissa yhtä mieltä mutta yksi meitä erottaa ja se erottava tekijä on se että sosialidemokraatit ovat kikkailleet tämän arvonlisäveron kanssa

tämän esityksen myötä näyttää siltä että juuri niin kuin edellisessä puheenvuorossa kerrottiin nimenomaan vähävaraiset ihmiset syrjäseuduilla asuvat mutta myös huom

tällä tieosuudella välillä kalajokiliminka on olemassa suunnitteluvalmius ja kuten muistamme kiitos eduskunnan vastikään tekemän fennovoima päätöksen tuo tieosuus nimenomaan vaatii peruskorjausta ennen kuin tämä kyseinen hanke konkretisoituu ja sitä lähdetään rakentamaan

he eivät sitä ottaneet käyttöön mutta sen sijaan lisäävät monia muita tasaveroja jotka rokottavat tavallisen ihmisen kukkaroa

kaupunkien lähiöissä asuvat vähävaraiset ihmiset eivät voi enää osallistua omakustannustason nousun vuoksi tähän vapaan sivistystyön tarjoamaan koulutukseen

päivittäisessä elämässä se näkyy elikkä tulotaso suoraan sanottuna laskee kun elämään ja kulutukseen menevät kaikki ne ylimääräiset roposet

nyt kuuluu tietysti kysymys ministeri risikolle

kun suunnitteluvalmius on olemassa niin onko myös valtiovarainministeriön ja ministereiden päässä selvillä toteutusaikataulu toteutushanke ja sen suuruus

tätä suomessa ei ole oivallettu etenkään nyt tällä hetkellä kun taloudellinen tilanne on se mikä on

indeksijäädytykset kautta koko linjan näissä koulutussektoreissa aiheuttavat luonnollisesti sen että meidän koulutustarjontamme ja koulutusvaatimuksemme eivät voi vastata siihen tavoitteeseen jota hallitus hallitusohjelmassaan tavoittelee

tästähän seuraa luonnollisesti se että paitsi opiskelupaikkojen väheneminen myöskin opettajakunnan henkilöstön väheneminen on tosiasia

elikkä kun valtio toisella kädellä sanoo huolehtivansa työpaikkojen luomisesta niin se toisella kädellä itse aiheuttaa tätä työttömyyttä myöskin koulutussektorilla

arvoisa puhemies

sopimisen yhteiskuntaan kuuluisi se että myös näiden tahojen edustus olisi esimerkiksi työmarkkinapöydissä joissa näitä kuuluisia sopimuksia nyt on tehty

perusteena on se että näin rajut leikkaukset koulutussektorilla eivät voi kantaa hedelmää pidemmän päälle niin että suomi voisi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotukset eivät sisälly viedä mukaisena lakers ensimmäinen kerta on päättynyt pöydällepanoa varten yhtiöllään päivän kahdeskymmeneskolmas asia kuin miinus tehdä tätä mihinkä

tänään kahdestoista kahdettatoista kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyvä samoin päiväjärjestyksen kahdeskymmenesneljäs viivakaisko yhdeksässä asioiden osalta eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdestoista

kymmenen suurimman

pk yritykset ovat pitäneet työväkensä vaikeinakin aikoina kuten esimerkiksi tänä päivänä ja tästä perheyritykset ovat erittäin hyvä esimerkki

toimenpiteet nimenomaan perheyrityksille ovat tässä taloustilanteessa ensiarvoisen tärkeitä

ne joutuvat kattamaan sen aukon mikä viennin ontumisesta on seurannut

minusta nekin olisi tärkeää avata nyt tämän budjettikeskustelun yhteydessä että suomalaiset ihmiset tietäisivät minkälainen korkotaakka heitä on odottamassa ja erityisesti teidän sukupolvenne tietäisi minkälainen korkotaakka on odottamassa

koulutus tutkimus tuotekehitys ja innovaatiopanostukset ovat leikkauksen kohteina juuri nyt kun suomi tarvitsisi juuri näitä panostuksia ja niitä toimia joilla suomi nostettiin viime laskusuhdanteesta kilpailukykyisten valtioiden joukkoon

ei ole kysymys pelkästään tästä tietystä velkasummasta vaan myöskin niillä on jotakin merkitystä

päivällä puhuttiin täällä keskustelussa paljon kilpailukyvystä ja siksi aion keskittyä vain kahteen asiaan jotka ovat suomen kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeitä ja oleellisia tekijöitä tulevaisuudessa

ensimmäiseksi en ole kuullut yhtäkään viestiä siitä minkälaista työvoimatarvekartoitusta tehdään minkälaiseen tarpeeseen suomessa nuoria tänä päivänä koulutetaan

hallituspuolueitten ryhmäpuheissa todistettiin kuitenkin ettei haluta tehdä samoja virheitä kuin tuolloin tehtiin

siksi epäilykseni herää siitä että hallituksella ei ole tarkkaa visiota siitä minkälainen tulee olemaan suomen työelämä minkälaista teollisuutta meillä on kuinka paljon näihin tarpeisiin työvoimaa on koulutettava millä alueilla nämä koulutukset tapahtuvat ja mille alueille suomessa koulutuspaikkoja jaetaan

lapsiperheiden arjessa selviytymiseen vaikuttavat ratkaisevasti perheen aikuisten hyvinvointi lähiaikuisten muodostama turvaverkko mutta ennen kaikkea ennalta ehkäisevä perheisiin annettava kotiapu

mehän tiedämme kaikki että yritykset sijoittuvat sinne missä on tarpeeksi työvoimaa ja sinne missä liikenneyhteydet toimivat

meillä on muuhun suomeen verrattuna jopa eurooppaan verrattuna erityisen iso nuorisoikäluokka johon ministeri ei ole reagoinut koulutuksen aloituspaikkajaossa vaan paikat ovat alimitoitetut pohjois suomen osalta

viimeisin viesti kuului tänä päivänä esimerkiksi ministeriön asiantuntijoilta että koulutuspaikkoja jaetaan lähinnä metropolialueille ja kasvukeskuksiin mikä tarkoittaa sitä että muille alueille joilla on esimerkiksi kaivosteollisuutta raskasta perusteollisuutta tai vastaavaa koulutuspaikkoja ei suunnata tarpeellista määrää

tänä päivänä meillä on suuri paine kasvattaa investointeja rautatieliikenteen puolelle

ensi vuodelle budjetti antaa historiassaan ensimmäistä kertaa viestin siitä että rautatielle panostetaan enemmän kuin perustienpitoon tai muuhun liikenneväylästöön

tämä on toisaalta hyvä asia mutta lyö korville sitä maakuntien kehittämisen suomi ajatusta jollaisen esimerkiksi ruotsi on oivaltanut

tarkoituksena on tietysti se että palvellaan teollisuutta palvellaan kaivosteollisuutta myöskin pohjoisilla ruotsin alueilla

sen takia on tärkeää myös että me katsomme erittäin tarkasti perustienpidon kustannuksia niihin sijoitettavia määrärahoja investointimäärärahoja valtion budjetista mutta myös meriliikenteeseen sijoitettavia varoja ja niin ikään rautatieliikenteeseen sijoitettavia varoja

olen erittäin hyvilläni siitä että ministeri on käynnistänyt meristrategian laadinnan joka tukee sanoisinko auttamattoman hyvin myöskin rautatieliikenteen kehittämistä mutta tietysti myös perustienpitoa ja pääväylästön rakentamista

lähinnä sydäntä ovat tietysti itselläni kahdeksaistie joka kulkee rantaväylää pitkin ja jonka vierustalle ovat itse asiassa sijoittuneet suurimmat teollisuuslaitokset suomessa

niin ikään merikuljetusten erityisesti nyt kun väylämaksuja uudistetaan ja merenkulun turvaaminen on erittäin tärkeää myöskin raskaalle perusteollisuudelle

olen pannut merkille että hallitus ei ole sisällyttänyt budjettiinsa kuljetustukea joka on erittäin merkityksellinen pohjoisen teollisuudelle

toivon että tähän hallitus puuttuisi ja ojentaisi ihan samalla tavalla kuin ruotsissa auttavan kätensä myös yrityksille jotka sijaitsevat kaukana markkinoista ja tarvitsevat sillä tavalla avustusta myöskin liikennöintiin ja kuljetukseen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

edelliselle puhujalle täytyy kyllä sanoa että meidän täytyy varmasti kaikkien päättäjien miettiä sitä ensimmäistä porrasta kun menemme päättäjän paikalle hakeudumme ehdokkaaksi valtuustoon ja mietimme sen jälkeen mikä meidän tehtävänkuvamme on

veikkaan että vastuukysymykset ovat tärkeimpiä ja kuntalaisten asioista huolehtiminen on se tärkein tehtävä kaikilla valtuutetuilla jotka kunnallispolitiikassa toimivat

aloitan tällä siitä syystä että tästä voitte päätellä kaikki kuulijat edustajat tässä salissa että asian käsittely oli hyvin monipolvinen ristiriitainen ja monia ajatuksia herättävä ja niistä varmasti lisää sitten näissä seuraavissa puheenvuoroissa

kuuntelin ilolla tuossa edellä edustaja koskisen puheenvuoroa

jaksan luottaa siihen että jos hallituspuolueissa on enemmän tällaisia edustaja koskisen kaltaisia kansanedustajia niin tähän lakiin löytyy vähän pehmeämpääkin puolta

tämä haipakka kuvaa mielestäni hyvin sitä tunnelmaa mikä kuntakentällä tänä päivänä on sekä kuntapäättäjien keskuudessa että kuntalaisten keskuudessa

kuntalaisten selkeä viesti tämän uudistusesityksen alla mistä heille on tullut viestiä tiedotusvälineistä on selkeästi se että palveluista lähipalveluista ja kuntaliitoksista pitäisi kyetä keskustelemaan lähempänä ihmistä

lakiehdotuksella tavoitellaan sitä että mahdollisuus perusosan alentamiseen koulutuksesta kieltäytyvän tai koulunkäynnin keskeyttäneen nuoren kohdalla aktivoi nuorta selvittämään yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja työvoimaviranomaisten kanssa omaa elämäntilannettaan ja laatimaan tavoitteellisen suunnitelman elämänhallintansa parantamiseksi

päätöksentekoon lähellä kuntalaista ei myöskään uudistuksen myötä uskota ja näin ollen onkin mielestäni turha haikailla nuorten päättäjien perään jos vanhemmat pitempään valtaa pitäneet henkilöt eivät kykene näyttämään mallia tässä päätöksenteossa toisin sanoen ajattelevat että päätöksenteko etääntyy yhä kauemmas

arhinmäen puheenvuorosta täytyy myöskin tehdä se johtopäätös että jos hän ajattelee että kuljetusyrittäjä pitää pistää jonkin raamin sisään niin eikö ole niin että ed

meille keskustassa oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä että kaikilla suomalaisilla on elämisen edellytykset valitsemassaan asuinpaikassa

lipponen ja niinistö johdattelivat suomen aikanaan euroon

tämähän ei tämän päivän yhteiskunnassa toimi sillä yrittäjien kukkarosta kustannetaan niin paljon palveluja tämän päivän yhteiskunnassa että jos heidän työtänsä ryhdytään rajoittamaan niin tämä yhteiskunta on huutavassa hukassa

vientiteollisuuskin on voittanut tässä kisassa mutta nyt kysytään olemmeko saaneet maksaa tästä lystistä liian korkean hinnan rahoittamalla laiskasti talouttaan hoitavia euromaita

keskustan kuntamalli tunnistaa tosiasiat jotka näkyvät tämän päivän kuntalaisen elämässä

perusturvaratkaisut eivät merkitse pelkästään ansiosidonnaisuutta vaan ne on tarkoitettu nimenomaan vähäosaisille ihmisille peruselämän katteeksi